hän totesi muun muassa että suomen mahdollinen nato jäsenyys olisi uhka venäjälle

hän varoitteli pohjoismaisesta yhteistyöstä sotilaallisella alalla siis nordefco yhteistyöstä ja hän moitti myös itä nimisiä sotaharjoituksia

herra ministeri herra ulkoministeri voitteko sanoa selkokielellä ja tiiviisti suomalaisen tulkinnan näistä kolmesta asiasta jotka ovat kenraali makarovin puheessa tulleet esiin ikään kuin esimerkkeinä siis suomen mahdollisesta nato jäsenyydestä nordefco yhteistyöstä ja itä nimisistä sotaharjoituksista

herra puhemies

ruotsissa käytetään hyvin paljon sellaista kielikuvaa että ruotsi on niin lähellä natoa kuin vain voi olla olematta naton jäsen

sota euroopassa on tietysti erittäin vakava asia ja sen takia tällainen uutinen on pieni myönteinen pilkahdus siitä että jotakin parempaa ja rauhallisempaa kenties on tiedossa

sen vuoksi ulkoministerin esittämä varovaisuus tämän asian tiimoilta minusta on erittäin perusteltua

minkälaisen roolin te näette etyjillä tämän asian jatkohoidossa olevan jos tämä tulitauko pitää ja päästään katsomaan asiaa sitten vähän uudemmasta näkökulmasta

sehän ei ole tietenkään sitten vastaus pääasiassa ensi vuosikymmenellä tuleviin suuriin merivoimien ja ilmavoimien hankintoihin ne ovat erillisrahoituksen varaan siirrettyä asiaa

siitähän kertoo muun muassa se että ruotsi joka on ajanut sen aikanaan alas jo pohtii omassa piirissään millä tavalla se voitaisiin palauttaa ruotsin puolustusjärjestelmän perustaksi

sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu välittömästi tämän täysistunnon päätyttyä valiokunnan huoneeseen s talossa valitsemaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

se on osoittanut voimansa kaiken aikaa ja varsinkin nyt kun toimintaympäristö on noin huonossa jamassa kuin se tällä hetkellä on selkärangasta pitää pitää hyvä huoli

herr talman